kysynkin vielä ministereiltä onko nyt sitten näillä lisätoimilla mahdollista samaan aikaan saada huomattavasti lisää vaikuttavuutta ympäristönsuojelun näkökulmasta ja samaan aikaan sitten turvata myöskin tämä alkuperäinen keskeinen tavoite maatalouden tukijärjestelmän riittävyydestä viljelijöille

vieraannutettujen lasten on todettu kärsivän aikuisiässä huonommasta itsetunnosta masennuksesta päihde ongelmista sekä vaikeudesta luottaa ihmisiin

on huomioitava myös se että ulkomaisen työvoiman väärinkäyttö suomalaisten työntekijöiden työehtojen polkemisessa johtaa helposti myös rasismiin ja muukalaisvihan lisääntymiseen

osa vielä jaksaa uskoa että ehkäpä pitemmällä aikavälillä ehkäpä muutaman vuoden sisällä voidaan saada kannattava toiminta aikaan ja tulevaisuusnäköaloja on

arvoisa puhemies

tuskin työnantaja heille jakaa kulttuuriseteleitä tai liikuntaseteleitä tuskin jakaa rannekelloja kymmenen vuoden palveluksen jälkeen tai tuskin ohjaa heitä koulutukseen tai muuhun yhteistoimintaan työpaikalla samalla tavalla kuin pysyviä työntekijöitä ja tuskin nämä vuokratyöntekijät samalla tavalla ovat motivoituneita myöskään kehittämään sitä omaa työtään ja tuotantoa

mutta erittäin suuri merkittävä joukko asiantuntijoita on sitä mieltä että tämä on toivoton tapaus

vasemmistoliitto puolustaa rehellistä suomalaista työtä ja yrittämistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan

tämä tarkoittaa niin kuin valiokunnan mietinnössäkin on todettu että on aika nopeasti saatu ylösajoa tehostettua ja tällä hetkellä jopa saantoa parannettua mutta kyllä ovat etuajassa palaneet rahatkin veronmaksajien rahat

toivomme että tähän sitoutuvat myös muut ryhmät ja puolueet eduskuntavaalikampanjoissaan ja hallitusohjelmatavoitteissaan

niin kuin vanha sanonta sanoo henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara

kyllä silloin tietenkin koko henkilöstö joka yrityksessä toimii pitää sarah ja pidä sarah löytyy pitäisi saada voimavarana käyttöön

lopuksi yhdyn kiitoksiin valiokunnan puheenjohtajaa kohtaan mutta kiitän myöskin valiokunnan henkilökuntaa suuresta urakasta tämän arvokkaan mietinnön aikaansaamisessa

asiantuntijoiden rehellisissä vastauksissa oli että lisärahapyyntö tulee ennen kesää

tämä vieraannuttamisoireyhtymä on hyväksytty tuomioistuimissa viralliseksi diagnoosiksi esimerkiksi saksassa kanadassa israelissa australiassa ja usassa

ne ovat myöskin koko työelämän ja tuotantoelämän kannalta tärkeitä juttuja

arvoisa puhemies

ennusteiden mukaan ensi keväänä jaetaan tämän vuosituhannen suurimmat osingot ja ennusteiden mukaan ensi keväänä meillä on ikävä kyllä tämän vuosituhannen korkein työttömyys

laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta velvoittaa lähivanhemman kunnioittamaan lapsen oikeutta tavata toista vanhempaansa sekä pitää tähän yhteyttä

se on se prosessiongelma se on ympäristöongelma se on nikkelin maailmanmarkkinahintaongelma ja tällä hetkellä vielä tämä juridinen ongelma myöskin tässä

mutta silloin kun se on vastentahtoista se on laajempaa kuin näissä tehtävissä on tarpeen elikkä rekrytointimielessä tai sitten joustavuuden tuomisessa niin silloin se on liian laajaa ja väärää

me tiedämme sen että yritykset jakavat mieluummin osinkoja osakkeenomistajille kuin näkevät tulevaisuuden hämäränä eivät näe investointikohteita eivät luota tulevaisuuteen mutta kyllä tässä on hallituksella paljon tehtävissä

arvoisa puhemies

vieraannuttaja rikkoo edellä mainitun lain lisäksi myös ykn lapsen oikeuksien sopimusta jonka mukaan lapsella on oltava mahdollisuus tuntea molemmat vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan mikäli tämä on mahdollista

tämän kansalaisaloitetta valmistelevan työryhmän jäsenenä yhdyn niihin kiitoksiin jotka liittyvät tähän mietintöön eli tämä antaa pelivaraa ja on joustava kun tätä lakia valmistellaan

jos talvivaarasta kaivoksena olisi mahdollista edes keskipitkällä aikavälillä saada kannattava kaivos niin ei valtion pitäisikään hakea siihen mitään ulkopuolisia rahastosijoittajia ulkolaista pääomaa sille kakulle

vielä tuohon käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään totean että varmaan kaikki jotka ovat harmaan talouden vastaista työtä ja talousrikollisuuden vastaista työtä pyrkineet tekemään ja tehneet ilahtuivat ministeri braxin myönteisestä kannanotosta käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotosta ja nyt ministeri cronberg tuki sitä

miksi tällainen ilmapiiri maassa vallitsee

kyseessä on siis ihmisoikeusrikkomus jota lasten asioita ratkovat tahot eivät suomessa vielä tunnista riittävän hyvin

jaetaan osakkeenomistajille vuosituhannen suurimmat osingot ei motivoida heitä investoimaan työllistämään tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsaamaan

nylander aiemmin totesi on hyvä että ei aseteta sähköisen tunnistamisen pakkoa näitä kannatuksia voidaan kerätä samalla tavalla kuin puolueiden kannattajakortteja ja tämä rima pidetään mahdollisimman alhaalla

silloin pitäisi sietää tappioita ja odottaa sitä kannattavaa toimintaa ja ryhtyä tulouttamaan siitä kaivoksesta myöhemmin tuloksia jos se pystyisi toimimaan ympäristöä säästävällä ja kannattavalla tavalla edes pitemmällä aikavälillä mutta ikävä kyllä tällaista näköalaa ei ole

lasten suojelemiseksi sosiaalityön ammattilaisia ja tuomioistuimia tulee kouluttaa tunnistamaan vieraannuttaminen ja heille tulee antaa välineet vieraannuttamisen katkaisemiseksi

toivoisin että arvoisa valtiovarainministeri kommentoisi tätä

mutta on muistettava myöskin se että on vaara että tämä kansalaisaloite ja tämä demokratian laajentaminen kärsii inflaation ellei huolella mietitä myöskin niitä muita tekijöitä

nyt on vaan sitten meidän kaikkien pidettävä huoli että tämä ei jää kauniitten puheitten ja pyrkimysten varaan vaan tässä asiassa todella edetään ja katsotaan sitten kuinka tiukalle ed

pikkasen eri tavalla asetetuilla lausumilla vasemmisto vihreät ja sdp talvivaaraan suhtautuvat sillä tavalla että kyllä se aika epätoivoinen tilanne on

tätä tietosuojaa ja aloitteen liikkeelle laittajien vastuuta rahoittajien vastuuta ja sitä voiko vetäytyä aloitteesta jos tilanne muuttuu ja niin edelleen

meidän lausumamme lähtee siitä että lopetetaan tämä veronmaksajien rahan työntäminen ponnistellaan kainuun työllisyyden eteen muilla keinoin ja tehdään johtopäätökset niin kuin monet asiantuntijat ovat todenneet

vieraannuttamisen kriminalisoiminen olisi vahva signaali ja sillä olisi ennalta ehkäisevä vaikutus tahalliseen vieraannuttamiseen

olin todella pettynyt oikeusministeri henrikssonin vastaukseen kirjalliseen kysymykseen joka eduskunnan miesverkoston toimesta tehtiin ja jonka ensimmäinen allekirjoittaja olin

hän väisti tämän kriminalisoimismahdollisuuden ja piti sitä ongelmallisena mutta ei meidän mielestämme tuonut riittävästi uusia keinoja pöytään

sen vuoksi tämä keskustelu nämä lakialoitteet ja myöskin erilaisten järjestöjen aktiivinen työ ovat tarpeen jotta näissä asioissa todella päästäisiin eteenpäin sekä lasten oikeuksien että myös molempien vanhempien oikeuksien näkökulmasta

rouva puhemies

harmaan talouden torjunnan kannalta on ongelmallista se että tämä kehysmenettely pitää sisällään myöskin harmaan talouden torjuntaan käytettävät voimavarat

oikeusministeriö olisi halunnut lisää voimavaroja harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan ei ole niitä riittävästi saanut ja näin rikoshyötyä jää palauttamatta valtiolle miljoonatolkulla vuodessa

sen takia pitäisi ehdottomasti harmaan talouden torjunnan määrärahat saada kehysmenettelyn ulkopuolelle että ne lyhyelläkin tähtäimellä tuovat paljon enemmän yhteiskunnalle rahaa kuin vievät muun muassa syyttäjälaitokseen poliisiin tulliin ja niin edelleen

onko ministeriössä harkittu että omarahoitusosuuskin saatettaisiin korkotuen piiriin

suomi on ainoa maa sveitsin ja israelin lisäksi jossa rakennetaan väkisin väestönsuojat kaikkiin taloihin ja rakennuksiin

se että tämä hallitus on tehnyt vasemmistolaista politiikkaa satsannut perusturvaan ei ole tehnyt leikkauksia perusturvaan on parantanut työttömyysturvaa eikä leikannut sitä ja tehnyt verotuksesta oikeudenmukaisemman on myöskin vastuullista koska ajatelkaa mitä olisi tapahtunut työmarkkinaratkaisulle

olisiko syntynyt työmarkkinaratkaisu jos oltaisiin menty leikkaamaan työttömyysturvaa tai tekemään sellaisia veropoliittisia päätöksiä joilla köyhät olisi laitettu palkansaajina vielä enemmän kyykkyyn ja pienituloisia rangaistu

ei olisi syntynyt

se että valtio velkaantuu samoin julkinen sektori kokonaisuudessaan on mitalin toinen puoli mutta sekin on tärkeää että täällä säilyy konsensus ja laaja yhteistyö muun muassa työmarkkinaosapuolten kanssa ja se ei olisi onnistunut jos oltaisiin noudatettu sitä vanhaa ex pääministerin linjaa työreformeista tai rukan lumien lausunnoista

arvoisa puhemies

ja tällä kehityksellä näillä toimenpiteillä voi olla syynsä siihen että venäjällä tämä kielteinen kehitys ihmisoikeuk sien loukkaus sananvapauden polkeminen ja demokraattisen järjestelmän kyseenalaistaminen on tapahtunut

okei

nyt meidän pitää olla tarkkoja siinä annammeko lisää signaaleja ja polttoainetta tällaiselle kehitykselle

jos se venäjällä koetaan joksikin muuksi kuin poliittiseksi kauniiksi mitäänsanomattomaksi paperiksi niin minusta se on otettava vakavasti

jos oikein ymmärrän niin tässä selonteossa kritisoidaan nykyistä päätöksentekojärjestelmää ja täällä on luetteloitukin tämä nykyinen päätöksentekojärjestelmä joka perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja niin edelleen

kysymys on elvytyksestä pitemmällä ja lyhyellä aikavälillä ja oikeastaan pitää kysyä että onko meillä sitten hermo pitääkö meillä hermot elvyttää tarpeeksi koska elvytystä täytyy jatkaa sitä täytyy jatkaa nuorisotyöttömyyden takia ja sitä täytyy jatkaa telakkateollisuuden vaikeuksien takia sitä täytyy jatkaa sen takia että saadaan kasvua aikaan

kun ministeri vapaavuori on tätä konkreettisuutta tässä toivonut lisää niin eikös tämä malli että olisi vaaleilla valittu seutuvaltuusto ja sitten tämä metropolikaava jolla sitoutettaisiin koko alueella maankäyttö asuminen liikenne kaavoitukseen joka ei olisi yleiskaava vaan olisi ihan omalla tasollaan oleva kaava mikä edellyttää tietysti lainsäädäntömuutoksia ja sitten sitä valmistelisi luottamushenkilöjoukko metropolikaavalautakunta

kun talaiset ja kansalaiset tietäisivät että tämä on se porukka joka vastaa tämän metropolialueen osalta näistä yhteiskuntarakenteen kannalta keskeisistä asioista

eikös tämä olisi aika radikaali ja uudenlainen tapa toteuttaa jollei mennä siihen mikä on tänne sisään piilotettu elikkä että laitetaan nämä suuret kunnat yhteen

otan yhden esimerkin koskien tekesiä

tällä keskittämismantralla sekoitetaan nyt kovasti kaksi asiaa

mikä on lopputulos

nämä ovat niitä hallituksen mainitsemia painopistealueita joihin halutaan satsata

lopputulos on miinusmerkkinen

lopuksi arvoisa pääministeri

arvoisa puhemies

kansainväliset esimerkit osoittavat sen että kun miehille isille annetaan nimenomaan heille kohdistettu vapaa oikeus niin silloin sitä myöskin ruvetaan käyttämään

täytyy myöntää että silloin kun keskusta oli hallituspuolueena ja pääministeri oli keskustasta niin silloin yritettiin keinotekoisesti esimerkiksi näillä alueellistamispäätöksillä tätä luonnollista kehitystä muuttaa ja meillä on surullisia esimerkkejä niistä alueellistamispäätöksistä

sillä on valtava yhteiskunnallinen merkitys pitemmällä aikavälillä vaikutus työmarkkinoihin niitä tasapainottaen vaikutus vanhemmuuteen kotiin niitä tasapainottaen

sananlasku sanoo että paras voi olla hyvän vihollinen ja jos ajatellaan tuosta demokratianäkökulmasta niin se voi paras hankkeessa olla sitä

puhutaan palveluiden järjestämisestä puhutaan yhteistoiminta alueista puhutaan hyvin erilaisista tavoista tuottaa palveluja ja organisoida toimintaa mutta kyllä siinä unohtuu aika herkästi kansanvalta ja demokratia se että kuntalaiset kansalaiset aidosti tietäisivät missä on päätöksenteko missä ovat ne kasvot ne päätöksentekoelimet miten ne valitaan ja millä tavalla osallistutaan aktiivisesti kansalaisena myöskin lähidemokratiaan sekä kunnalliseen että alueelliseen demokratiaan

on sitten matkustettu edelleen sinne yhä kauemmaksi

toistan sen että vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä tästä hankkeesta ei pidä tinkiä ja toivon myöskin ministeriltä lisärohkaisua tähän hankkeeseen

mutta asiallisesti pitää lähteä siitä että työ on oltava asumis ja siinä olen edustaja pekkarisen kanssa aivan samaa mieltä täällä oleville on pystyttävä kohtuuhintainen asuminen järjestämään

arvoisa puhemies

täällä selvästi käy ilmi että kokoomuksen edustajat hehkuttavat tämän valinnanvapauden puolesta aivan kritiikittömästi ja kun täällä tuli selviä faktoja ruotsin kokemuksista päättelin valtiovarainministerin elekielellään osoittavan että ei taida pitää paikkaansa

tähän kiinnitetään aivan liian vähän huomiota

mutta väestönkasvu tulee sisäisestä syntyvyyden enemmyydestä ja maahanmuutosta ei maan sisäisestä muuttoliikkeestä

toivoisin todella että ministeri käsittelisi asiaa myöskin demokraattisen ulottuvuuden kannalta eikä pelkästään rahan ja palveluiden järjestämistapojen kannalta

pääministeri sipilä vakuutti että kun ruotsin mallia katsotaan ja tehdään sitä suomalaista mallia niin otetaan aidosti huomioon ne huonot kokemukset mitä ruotsissa tästä valinnanvapaudesta on tullut mutta kun kokoomuksen edustajilla ei tunnu näistä kokemuksista olevan mitään tietoa kehottaisin arvoisaa pääministeriä nyt ensimmäisenä kopioimaan sekä ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston käsityksiä että thln arvioita ruotsin mallin toimivuudesta ja sen valinnanvapauden ihanuudesta

arvoisa puhemies

minä pelkään että nekin suunnitelmat joita tällä hetkellä eri kunnissa on koulujen korjaamiseksi pysähtyvät kun ryhdytään syksyllä miettimään pitäisikö miettiä keinoa jolla perustettaisiin jonkinlainen yhtiö joka ryhtyy korjaamaan homekouluja

kyllähän kansainväliset velvoitteet tietenkin edellyttävät sitä että me pistämme toimeen direktiivit joilla yhdenvertaisuus toteutetaan

kuuntelin tarkkaan ministerin esittelypuheenvuoron ja korostitte aivan oikein kuluttajansuojaa terveydenhuoltoa ympäristönsuojelua elintarviketurvallisuutta mutta hyvin varovasti puutuitte tähän täällä keskusteluissa moneen kertaan esiin nousseeseen asiaan ja hyvä että neuvotteluihin otetaan mukaan työmarkkinaosapuolia pitämään esillä tätä puolta

mutta kun me näitä toteutamme ja lainsäädäntöä tältä osin laadimme ja sitä käsittelemme niin silloin on huomioitava eri maiden erot sosiaaliturvajärjestelmissä ja työmarkkinatilanne eri maissa

kuten tuossa edustaja myllykoski totesi tämän karmean tilanteen että meillä työmarkkinoilla vallitsee nollatyösopimusten mahdollisuus joka ei ole kyllä tästä maailmasta niin niin kauan kuin tällainen mahdollisuus on meillä työmarkkinoilla niin se mahdollistaa mahdollisesti myöskin sitten keinottelun edustaja myllykosken kertomalla tavalla

onhan aivan naurettavaa että tällä hetkellä esimerkiksi on sellainen tilanne että kun usahan halutaan myydä vaikkapa laivan moottori niin se testataan ensin euroopassa eurooppalaisten normien mukaan ja sitten se on pakko testata usassa usalaisten normien mukaan

mutta toistan kuitenkin sen että kyllä sen yhdenvertaisuuden tietenkin lähtökohtaisesti pitää olla meillä tavoitteena että se toteutuu

mutta on huomioitava eri maiden väliset erot sekä tässä turvassa että sitten myöskin työmarkkinoilla

yritystukiin lisää rahaa koulutukseen lisää rahaa työhyvinvointiin lisää rahaa tarveharkinnan poistoon lisää rahaa omaishoitajille lisää rahaa ruuasta pois arvonlisävero myöskin muista näistä sanomalehdistä ja niin edelleen

rahoituskeinoksi esititte kyllä yleistä arvonlisäveron korotusta joka on tasaverosuuntaan menoa mutta se toinen ehdotuksenne hyvätuloisten tuloveroprogression nostaminen

toivon että keskusta tekee nyt tästä pyhän sitoumuksen että jos se joskus vielä hallitusvastuuseen pääsee tulevien vaalien jälkeen niin se pitää tämän lupauksen siihen asti voimassa ja on valmis todella kiristämään tuloveroprogressiota suurituloisilla

viittaan isyyslakialoitteestani aikoinaan käytyyn keskusteluun siinäkään ei ollut sataa nimeä siitä huolimatta lakivaliokunta otti sen käsittelyyn kuunteli asiantuntijoita ja sen seurauksena isyyslakia ollaan nyt uudistamassa ja työryhmät istuvat ja asia etenee

kari kuusi ja yli kymmentä kaksi seitsemänkymmentäyksi kourissa eduskunta on hyväksynyt kannatan ed

toivon todella että ne jotka ovat lakivaliokunnan jäseniä myös ihan oikeasti arvostavat näitä lakialoitteita ja ottavat ne käsittelyyn ja katsovat miten näitä asioita

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asialle kitalakivalio per laite keskustelua varten voidaan viedä eteenpäin

arvoisa puhemies